viking ja hysteerisen us kaksikymmentäseitsemän ei pyydä vasta

ei tule mitään uusia takuita

ystävämme ehdotus kolmentoista johdosta kallonen s kaksikymmentäkolme jari lindström maria lohelan kannattamana

työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetetään ilman keskustelua popin mustulvasta tullut a

kalliorinne rosa voimistaa tästä myllykoski

äänestyksessä

lintuja arto kettuselle neljätoista hiipi

satakolmetoista ja anto kuusikymmentäyhdeksän heikkoa tyhjä osan eli tuosta jos kunta ovat

arvoisa puhemies vyner

pienyrittäjät ovat huolissaan veronkorotuksen vaikutuksista

edu

unohdettu puhemiesten esityksen neljä nosto onnistu

eduskunnalle ei myöskään tänään ole kerrottu ovatko hallituksen mielestä nämä takuut välttämättömiä jotta estetään tämän pensaspalon muuttuminen maailmanlaajuiseksi paloksi ja koko euroopan sortuminen niin kuin hallitus aikaisemmin on sanonut

kahdeksankymmentäseitsemän ja

arvoisa puhemies wan listi uotila toivoi miesten

risto

äänestykseen annettu sataneljäkymmentä viisi ja antaa kaksi ja poissa merkitään

nyt päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta selonteon johdosta

myöskään naton jäsenehdotuksia edustaa turun varuskunnan miesten ehdotukset karsu yhdeksän

edustaja

äänestyksen

ja anteeksi jos työkalujen voimistanut sielusta ja mustajärvi on osa poromiesten esityksen omalle seitsemäntoista tyydytty arvoisa puhemies kannata

pystysuora

arvoisa puhemies ja verotuksen viis kalusteimman kuulemiskannat on este pirttilahti arto puolanne ette

avustusta ei edustama

tiedustelu onnistu karvosen puuhamies arto

sota koristus ja anti seitsemänkymmentä eri poissa yksitoista jos kuvan omaksunut miten muka

spr on viisi ja eteni kahdeksan y poissa kuusitoista jos kunta hyväksyy

on syytä jälleen palata perusasiaan eli siihen mistä nyt esitetyssä tukijärjestelyssä on kysymys

odotan palokan äänestyksen kohteena ole puuttunut hyväksyttyä kun muut luvut on menettelytavan mukaisesti katsottu hyväksytyksi joko kokoomuksen on hyväksytty niin

kun kuusion peiposenuksen kolmeyskuntoon osa niiden mukaisen konamituntijaosta kettusen plus kaksi lomauttamaan jopa lastensuojelusta

äänestyksiä on annettu sataneljäkymmentäkolme ja antaa kaksi eija antaa poissa yhdeksäs kun kaivoksen

arvoisa puhemies tähän ehdotukseen kahdeksantoista pyrstö elomo

kalustettu huone

olemme huolissamme kasvun tulevaisuudesta ja työpaikoista

arvoisa puhemies

demarien kanta on selvä

jos jalat ovat arto puhemies kannata järjestää alatalo jatkaa asevoimiensa teen esityksen seitsemän

arvoisa puhemies kannattaa tutkia kettunen voimistelee tutuksi yhdeksäntoista

sitten tässä on tärkeä periaatteellinen kanta tässä valiokunnan mietinnössä siitä että siirryttäisiin jatkossa kaikissa operaatioissa määräaikaiseen operaation hyväksyntään eduskunnassa

sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä esittää että arvonlisäveron korotusta siirretään jotta orastavaa talouskasvua ja työpaikkoja ei nyt turhaan vaarannettaisi

jos tämäkin ero heiskanen edusti uotila sterutukselta pimeys ja kalliorinne sopua myös kanada nosti mustajärvi puhemiesten esityksen omar kaksikymmentäyksi osapuolen niskanen risto turunen arvostetuimmista ja ykskaks kakskaks kolme vasperi riso o orzo

yhdistyksen hallitus on jo kuusi jaardia kun rii poissa kymmenen uskonto ovat

pahaa pelkään että nyt ei olla tekemässä mitään yhteiskuntasopimusta eikä olla tekemässä edes mitään työmarkkinasopimusta vaan jotain ihan uutta viritystä

sota on tosin sanojaan kun kahdeksan yksi tyhjä poissa max kolme uskontoa neuvokset miten muka sen koon miten työ aidosta kettus ajatus kaksi kolme suomi tarvitsee suunnanmuutoksen

arvoisa puhemies

jaottelusta ja pirttilahti arto

kun hallituksen vastaus on näin puutteellinen aivan keskeisissä asioissa ja kun hallitus on tehnyt sitoumuksia joihin sillä ei ole ollut koko eduskunnan hyväksyntää emme voi pitää hallituksen nyt esittämää vastausta hyväksyttävänä

arvoisa puhemies

nimittäin edellisen hallituksen aikanahan tehtiin erittäin tärkeä yritysverouudistus ja siihen kokonaisuuteen liittyy se että osinkotulot tulivat verolle

aira puhemiesten ehdotukseen yksitoista piste heikkilä

eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa että asian ainoassa käsittelyssä noudatettavasta menettelytavasta päätetään jo tässä istunnossa

jussi mattila

pyytäisin ministeriä tarkentamaan omaa kantaansa onko hän valmis siihen että siirryttäisiin kaikkien operaatioiden kohdalla määräaikaiseen operaation kestoon ja eduskunnan kannanmuodostukseen tällä tavalla

saipa yhdeksän nostajaa ääntä seitsemän yksi ja opus yhdeksän eduskunta hyväksynyt mietin miten työusta kettu sijoituskahdeksantoista ei pidä vasta

äänestyksessä

pyrstö louhelaan

järstä heikkilä jatkaa

sorro kahdeksan kuusi joan colomeri poissa kymmenes putoilevat miten muka

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

edustajaa vitoria scilainen artur puheviestien ehdotuksen numero

ehdotuksen on

lisäbudjetissa pitäisi siis nyt tehdä päätöksiä jotka turvaavat talouskasvua lisäävät työllisyysmäärärahojen kautta myös suoraan työllisyyttä ja toteuttavat nuorten yhteiskuntatakuun panostavat metalliteollisuuden ja metsäteollisuuden tulevaisuuden turvaamiseen merkitsevät osaamisen lisäämistä näkyvät yliopistomäärärahoissa sekä tukevat tervettä aluekehitystä

näinkö oli

siis osinkotulot tulivat verolle ja se merkitsi erittäin huomattavaa verotuksen oikeudenmukaisuuden lisääntymistä koska nämä tulot sitä ennen olivat kokonaan poissa verotuksen piiristä

arvoisa puhemies kannata

tiedustelu voi

yhdistelmän

arvoisa puhemies teen ehdotuksen numero kaksi tä seitsemän josta jurmu

yksitoista joan takonut kaksi riikka on kolme tyhjää poissa kaksi kolme iskut on maksanut miten voisinkaan miten teosta kallio s kaksi r viisi

arvoisa puhemies kannatan pysty mustajärvi taru suppulamiesten esitys nolla kaksikymmentäkaksi josta yhtiö voisi voimiskannetaan ruoan arvonsa voimin eli esityksen ymmärtää

ristimäki satu

gösta kalen tuskaksi kaksi ja edusti vähemmän ehdotus

tässä ei ole kyseessä niin kuin keskustan ryhmäpuheenjohtaja pyrki antamaan ymmärtää ensi sijassa euron kriisi eikä tämä kriisi ole myöskään seurausta eurosta vaikka euromaat joutuvatkin eturintamaan ratkaisua hakemaan

teokset seitsemäntoista

turussa ei voi myöskään erotuksen yhdeksänkymmentäkaksi rekalla

edustaja kalle ehdotuksen

eduskunta toteaa että hallitus ei ole kyennyt uskottavasti selvittämään suomen puolesta tehtyjä sitoumuksia euroalueen huippukokouksessa ja siirtyy perusteltuun päiväjärjestykseen

jäin tässä vähän kysymään mitä siellä hallituspuolueiden eduskuntaryhmissä oikein on tapahtunut kun siellä on kuulemma ratkaistu tämä hallintoneuvoston asia johon ministeri viittasi

sukula

reittu reformistien ehdotuksen kolme kirsti mäkipää

menestyksen

arvoisa puhemies

jos työ onnistu

menestyksen

arvoisa puhemies

rustellista kuin

eduskunnan tarkastusvaliokunta on käynyt nyt syksyn aikana lävitse harmaata taloutta suhteessa niihin aikaisempiin eduskunnan päätöksiin mitä on tapahtunut ja siinä on tullut ilmi todella hämmästyttäviä havaintoja

nyt tarvitaan osaamisvetoista vahvaa kasvupolitiikkaa siitä syntyviä työpaikkoja verotuloja ja hyvinvointia

siis tätä viennin hätää ei aidosti ole ymmärretty ja nämä ajatellut toimet kohdentuvat tavalla jolla ne eivät tule tätä ratkaisemaan